nyt esitettävällä työllisyyslisätalousarviolla luodaan siis työllistämis ja koulutusmahdollisuuksia erityisesti nuorille ja pitkäaikaistyöttömille

eli näemme myöskin tämän mahdollisuutena nimenomaan tasapainottaa budjettia niin että kaikki osallistuvat siihen oman kantokykynsä mukaan

täällä jälleen kerran tuli esille tämä kuntarahoitus että siihen ei ole puututtu mutta hallitus suoraan omilla päätöksillään heikentää kuntalaisten palveluja

toivon ja niin olen ymmärtänyt että tämä rajaus ei estä määrärahojen käyttämistä myös vaikeasti työllistyvien aktivointitoimenpiteisiin

olen myös tyytyväinen tästä kuntakokeilusta ja niin kuin hallitusohjelmassa on sanottu että siihen otetaan erilaisia kuntia mukaan niin toivon että se koskee myös tällaista maantieteellistä jaotusta

näitä ovat peruskoulun luokkakoot osittainen luopuminen varhaiskasvatuksen subjektiivisesta oikeudesta sitten nämä palvelumaksujen korotukset

ilmeisesti tämmöinen ensimmäinen ajatus oli että se olisi keskittynyt paljonkin tänne metropolialueelle mutta uskon että myös muilla kunnilla olisi annettavaa tähän kokeiluun

esimerkiksi kotikaupungissani joensuussa on kaksi erillistä työllisyystyöryhmää tehnyt työtä vahvassa yhteistoiminnassa työvoimaviranomaisten kanssa ja tällä tavalla on pystytty selkeästi alentamaan sekä nuorisotyöttömyyttä että pitkäaikaistyöttömyyttä

ja sitten kysymys tästä rahoitusverosta

ruotsissa sitä suunnitellaan

uskon että niistä kokemuksista olisi myös laajemmin hyötyä ja tästä syystä myöskin tällainen näkökulma olisi hyvä ottaa huomioon silloin kun näitä valintoja tehdään

arvoisa puhemies

on todella totta että valiokunnan mietintö oli hyvin kriittinen ja siinä hyvin selkeästi sanottiin että tällä tuskin saadaan aini ja asui asumista ja teen tai asuntotuotantoa liikkeelle päinvastoin ja myöskin oli tähän asumisen kohtuuhintaisuuteen hyvin kriittinen näkemys

sanon tähän sen että myöskään en näe millään niillä esityksillä joita on ollut julkisuudessa hallituksen toimesta olevan vaikutusta siihen että saisimme suomeen enemmän kohtuuhintaista asuntotuotantoa

minun mielestäni meidän ei julkisen rahan kautta korkotuen kautta pidä tukea markkinahintaista vuokra asuntotuotantoa vaan kaikki se tuki mikä on käytettävissä pitää käyttää kohtuuhintaisen pitkään vuokra asuntokäytössä olevan vuokra asumisen tukemiseen

eli tästä markkinaehtoisesta vuokratuotannosta tehdään edullisempi rakennuttajalle kuin tästä pitkään vuokra asuntokäytössä olevasta tuotannosta

arvoisa puhemies

kysyn edelleenkin sitä minkä vuoksi esimerkiksi nyt kun kaikkein pienituloisimmilta leikataan koko ajan ollaan antamassa julkista tukea enemmän sellaiseen asuntotuotantoon joka on lähes markkinahintaista ja joka kestää vuokra asuntokäytössä ehkä kymmenen vuotta jolloin nämä asunnot voidaan myydä tai sitten saattaa ilman rajoituksia markkinahintaisiksi

nimittäin kun ollaan huolissaan julkisten menojen kasvusta niin tällä asuntopolitiikalla mitä hallitus nyt esittää luodaan vain paineita kuntien asumistukimenoille

se jos mikä lisää byrokratiaa koska joka kerran kun asunnon vaihto tapahtuu tulot pitää tarkistaa

on vain pieni prosentti sellaisia henkilöitä ja perheitä jotka asuvat näissä aravavuokra asunnoissa jotka ovat näistä tuloryhmistä joita tarkistamalla tähän voisi saada muutoksen

sillä tavalla mahdollistetaan tällainen tasainen jakauma

en halua pitkittää tätä keskustelua mutta haluan nyt vain sanoa sen että kysymys on todellakin siitä miten rakennetaan kohtuuhintaista vuokra asuntotuotantoa ei niin että me tuemme julkisilla varoilla yksityistä voitontavoittelua tälläkin alalla

tässä jo sanottiin että höllennetään näitä säädöksiä

tällä hetkellähän varsinaista yleishyödyllistä rakentamista tekevät kuntien asuntorakennuttajat sitten y säätiö a kruunu joka on lähtemässä liikkeelle

pitää nyt sitten tukea nimenomaan näitä todellista yleishyödyllisyyttä ilman voitontavoittelua tekeviä asuntorakentajia

ilman muuta ainakin siitä asiasta olemme täysin samaa mieltä että kaavoitus on aivan keskiössä ja sen takia pitää käyttää näitä mal sopimuksia sillä tavalla että saadaan sitä kautta se valtion tuki tähän kaavoitukseen ja sitten liikenteen solmukohtien avaamiseen

myöskin täydennysrakentamista hyvin monella tavalla voidaan tehdä

tämä on äärimmäisen tärkeää tässä yhteydessä

yleiskeskustelu päättyi

lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi

täällä on jo debatoitu sekä asumisen puolesta että ympäristönäkökulmasta joten totean muutamia asioita vielä

meillä suomessa ei todellakaan ole ollut koskaan tällaista pitkäjänteistä tavoitteellista asuntopolitiikkaa ja se näkyy muun muassa siinä en valitettavasti ollut itse paikalla täällä kun kerrottiin että meillä on tuhansia myymättömiä kovanrahan asuntoja mutta samaan aikaan meillä on pulaa kohtuuhintaisista vuokra asunnoista

kyllä tämä enemmänkin kertoo siitä mitä bisnes haluaa rakentaa mistä rakennusyritykset saavat omat voittonsa

tässä on yksi sellainen asia mihin meidän pitää pystyä puuttumaan niin että me rakennamme ihmisille emmekä rakenna sitä varten että yritykset saavat voittonsa

toki ne sen voittonsa tarvitsevat mutta enemmän tarvitaan sitä näkökulmaa että ihmisillä perheillä on asuntoja

tämä on erittäin iso siivu ja miettimällä sitä miten tätä saadaan pienemmäksi miten se saadaan hiilivapaaksi sillä on iso merkitys ilmaston kannalta

tässä on vielä se että uustuotanto on noin prosentti kaikesta rakennuskannasta joten erittäin isolta osalta nyt on puututtava olemassa olevaan rakennuskantaan

eli aina silloin kun peruskorjataan täytyy peruskorjata energiatehokkaasti ja myöskin niin että lämmitysjärjestelmiä muutetaan vähähiilisiksi

täytyy olla erilaisia porkkanoita joista yksi on omien kustannusten pieneneminen siinä että asumisessa nimenomaan näitä energiatehokkaita ja myöskin päästöttömiä vaihtoehtoja valitaan

siinä on tehtävä yhteistyötä itämeren rantavaltioiden kanssa mutta myöskin laajemmin koska esimerkiksi ukrainasta ja valko venäjältä tulee erittäinkin paljon päästöjä esimerkiksi puolan kautta

tässä mielessä on myöskin erittäin tärkeätä että haja asutusalueen jätevedet ohjataan järkevällä tavalla pois pilaamasta sekä pohjavettä että pintavesiä

tässä toki tarvittaisiin enemmän myöskin valtion tukea erilaisten siirtoviemärijärjestel mien tukemiseen

mutta yhtä lailla sitten itämeren alueella tarvitaan toimia

hyvänä esimerkkinä tällaisesta hyvästä vaikuttavuudesta on esimerkiksi pohjoisen ulottuvuuden ohjelman osalta toiminta jolla pietarin jätevesien puhdistamista on tehty

arvoisa puhemies

sillä että me teemme täällä suomessa tämän me myöskin kehitämme omaa teknologiaamme ja osaamistamme ja tämä on sitä aluetta jota myöskin globaalisti tarvitaan

nyt tutkimus kertoo että meidän pitäisi pystyä hyödyntämään omia metsähiilinielujamme nykyistä paremmin ja tämä tapahtuisi parhaiten esimerkiksi niin että saisimme nämä hiilivarastot pysymään mahdollisimman kauan tuotteissa

kun näitä yhteisiä globaaleja pelisääntöjä saadaan aikaiseksi tavoitteita nostettua niin silloin myöskin sillä osaamisella joka meillä täällä suomessa on on yhä enemmän kysyntää

meillä on tulossa uusia investointeja esimerkiksi äänekoskelle toivottavasti myös kuopioon varkaudessa on myöskin

itse uskon vain siihen kasvuun joka tulee tätä kautta

miten varmistamme sen että me todella saamme sellaisia innovaatioita jotka toteuttavat myöskin tämän hiilivarastoinnin joka tarkoittaa todella uusia tuotteita

arvoisa puhemies

kiitos edeltäjänne tehtiin myös päätös siitä että puolustusvoimien palvelukeskus sijoitetaan joensuun seudulle

mutta nyt pyytäisin että hyvin tarkkaan tutkisitte tätä asiaa miten paljon tämän tulevan palvelukeskuksen henkilöstöstä on näitä strategisia työtehtäviä jotka eivät tule siirtymään joensuun seudulle eli että näitä strategisia henkilöitä ei ikään kuin laskettaisi liikaa

on hyvä silloin tällöin palauttaa mieleen miksi euroopan unioni on luotu ja miksi suomi on mukana tässä arvoyhteisössä

jo viime vuosisadan alusta lähtien on ollut suunnitelmia saattaa eurooppalaiset kansakunnat keskinäiseen yhteistyöhön niin että sodat kävisivät euroopassa mahdottomiksi

lopulta ideat toteutettiin euroopalle katastrofaalisen toisen maailmansodan jälkeen

yhteistyö aloitettiin saksan ja ranskan välillä tavoitteena etteivät nämä maat jotka historiallisesti olivat taistelleet toisiaan vastaan jatkuvasti enää sitä tekisi

rauhanprojekti kehittyi keskinäisen yhteistyön avulla arvoyhteisöksi ja poliittiseksi ja talousunioniksi

tässä mielessä tavoitteenahan on se että koko ajan sitoudutaan enemmän ja enemmän yhteiseen toimintaan ja tämä edesauttaa sitä että sodat edelleen ovat mahdottomia euroopan unionin alueella eli keskinäisriippuvuutta luodaan sillä tavalla että aina kannattaa mieluummin tehdä yhteistyötä kuin kalistella sapeleita

arvoyhteisönä euroopan unioniin on voinut liittyä jäseneksi vain jos maa haluaa toteuttaa ihmisoikeuksia ihmisarvoa kansalaistensa vapautta kansanvaltaa ja oikeusvaltioperiaatetta

hankala tilanne joka vaatii korjausta on se että kun euroopan unionin jäseneksi on päässyt sen jälkeen on vaikea

jää sitten ne tai ei ole enää niitä metodeja ja menetelmiä jotta näihin ongelmiin esimerkiksi oikeusvaltioperiaatteen rikkomisen kohdalla voitaisiin puuttua riittävän tehokkaasti

tällä hetkellä euroopan unionin avulla useimmat jäsenmaat tavoittelevat erityisesti taloudellista hyvinvointia kansalaisilleen

tämä tapahtuu aivan erityisesti sisämarkkinoitten avulla ja niin että koko ajan poistetaan esteitä sisämarkkinoilta niin että neljä vapautta tavaroiden pääoman palvelujen ja ihmisten liikkuvuus olisi entistä joustavampaa

mutta kun meillä on nämä neljä vapautta tarvitaan myös toimenpiteitä jotta kansalaisten oikeudet myöskin täällä sisämarkkinoilla toteutuvat

sen vuoksi tarvitsemme koko ajan kehittyvämpää ja kehittyvämpää yhteistä lainsäädäntöä

tässä yhteydessä pitää miettiä sitä mitä tarkoitetaan sillä jos toimivaltoja halutaan euroopan unionista siirtää takaisin jäsenvaltioihin

tällä varmaankin tarkoitetaan sitä minkälaista eurooppalaista lainsäädäntöä euroopan tasolla tehdään ja minkälaisia asioita jätetään sitten kansallisesti tehtäväksi

on tärkeätä huolehtia siitä että kun meillä on sisämarkkinat siellä toimii hyvä kuluttajansuojataso hyvä kansanterveyden suojelun taso hyvä ympäristönsuojelun taso sitten sosiaalisen euroopan puolella toteutuvat työelämään liittyvät asiat jotta ei voida euroopan unio nin sisällä erilaisia dumppauksia harjoittaa

tämä täytyy taata eurooppalaisella lainsäädännöllä kaikille sisämarkkina alueella jotta ei vain toteudu sitten pääomien eurooppa vaan tämä on nimenomaan kansalaisten eurooppa

tätä lainsäädäntöä pitäisi meillä suomessakin tehdä enemmän näkyväksi

meillä suomessa on hyvä järjestelmä meillä on suuri valiokunta meillä käsitellään substanssivaliokunnissa eurooppalaisen lainsäädännön sisältöasioita

ongelma on se että kansalaiset eivät pysty siihen osallistumaan kun se tapahtuu suljettujen valiokuntakokousten puitteissa

olisi mietittävä sitä miten myöskin tätä keskustelua laajempia lainsäädäntöasioita voitaisiin tuoda myös tänne salikeskusteluun niin että myös kansalaiset voisivat seurata sitä minkälaista tavoitetasoa me asetamme

silloin myös huomattaisiin se että nimenomaan eurooppalaiseen lainsäädäntöön silloin kun se liittyy siihen alueeseen joka on euroopan unionin kompetenssissa voidaan ja pitää vaikuttaa kansallisesti

toki meillä ei voi olla yhtä yhtenäistä suomalaista näkökulmaa vaan toimimme siinä kuten muissakin asioissa täällä eduskunnassa oman vakaumuksemme ja näkemyksemme pohjalta mutta tämä on myös demokratiaa jonka tulisi näkyä myös kansalaisille edustaja louhelainen koska edustaa pietari jääskelä

tästä asiasta käytiin jo viime viikolla ensimmäisessä käsittelyssä keskustelua mutta otan pari asiaa omien lausumaehdotustemme tueksi tässä esille

kysymys on omakustannusperiaatteen tehostamisesta vuokran määrityksessä ja näiltä osin mitkä liittyvät suoraan lakiehdotukseen ne ovat aivan hyväksyttäviä

mutta se osa joka tässä tullaan hallituksen asetusesityksellä myöhemmin antamaan on se ongelmakohta ja se liittyy siihen että kun meillä kaikkien tietämän mukaan on erittäin vaikea kohtuuhintaisten vuokra asuntojen puute erityisesti täällä pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa niin hyvin suurena pelkona on minkä myöskin valiokunta omassa mietinnössään on tuonut esille että jos tällainen asetusehdotus annetaan niin se tulee tyrehdyttämään nykyisenkin vuokra asuntotuotannon muiden kuin kuntien vuokrataloyhtiöitten osalta

sen vuoksi sitten tämä ensimmäinen vastalauseen lausumaehdotus kuuluukin niin että eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy toimiin hallituksen esityksen liitteenä olevan asetusluonnoksen muuttamiseksi siltä osin kuin siihen sisältyy omien varojen koron puolittamista koskeva ehdotus niin että kohtuuhintaisen asuntotuotannon edellytyksiä edistetään eikä heikennetä

toinen lausumaehdotus liittyy siihen että vuokralaisella on entistä paremmat mahdollisuudet saada tietoa niistä seikoista jotka määrittelevät tuon vuokran

on luonnollisesti tärkeätä että me pääsemme fossiilisista polttoaineista eroon mutta kyllä se pitää tehdä niin että kaikkein pienituloisimmat henkilöt eivät siitä kärsi erityisesti tällaisessa tilanteessa josta tässä on kysymys ja sen vuoksi on tärkeätä että nämä vaikutukset selvitetään

ymmärrän myöskin sen että tavoite tässä lakiehdotuksessa on hyvä ja perustuu hyvin pitkälle siihen mitä hallitusryhmistä puhutaan tähän byrokratian purkuun

tässä tuli hyvin esille se että käytännössä tämä kaavojen vahvistaminen ympäristöministeriössä ei ole kovin paljon tätä byrokratiaa lisännyt mutta varmasti on myöskin hyviä perusteita sille että tästä vahvistamisesta luovutaan

mutta samalla on kyllä kiinnitettävä huomiota niihin ongelmiin joita tähän liittyy

sen olemme tuoneet omassa vastalauseessamme esille

eduskunta edellyttää että esityksen tavoitteiden toteutumista seurataan erityisesti yleisten ympäristönsuojelutavoitteiden toteutumisen näkökulmasta ja aluehallintouudistuksen edetessä huolehditaan että alueilla on tehokas kaavoitusta ohjaava ja valvova viranomainen ja että valitusoikeus säilyy riittävän laajana

emme voi lähteä todellakaan siitä että vahvistusmenettelystä luovutaan ja mahdollisesti sitten valitusoikeutta karsitaan

mehän tiedämme että hallitusohjelmassa on tähän liittyviä näkemyksiä ja sen takia halusimme tuoda tämän tässä vahvasti esille ja myös sen että kun tuota maakuntaitsehallintoa ollaan muuttamassa me emme tiedä mikä tulee olemaan sitten tämä valvonta ja ohjausviranomainen

tarvitaan vahva valvova ja ohjaava viranomainen myös alueille